toivoisin että te siirtyisitte keskusteluista näistä asukasluvuista mieluummin näihin palveluihin joita te muualla niin usein esillä pidätte

velan ottaminen on aina ankeaa mutta viisas taloudenpitäjä ei pelkää ottaa lainaa silloin kun korot ovat alhaiset ja investoinneista on odotettavissa hyötyjä

oppositio voi totta kai roolinsa mukaisesti ehdotella budjettiin kaikenlaisia uusia menolisäyksiä

olisi kuitenkin mielekästä että menoesitykset olisivat sellaisia jotka tulevaisuudessa lisäävät valtion tuloja tai vähentävät valtion menoja

hyvinä esimerkkeinä tästä ovat syrjäytymisen ehkäisy jolla säästetään tulevaisuuden menoja ja panostaminen nuorisotyöllisyyteen joka toisaalta tuottaa työpaikkoja ja sitä kautta verotuloja

se että kaikki otetaan yhteiskuntaan mukaan on paljon reilumpaa kuin se että osan ihmisistä annetaan pudota yhteiskunnan ulkopuolelle

se että syrjäytymiseen ja nuorison työttömyyteen puututaan on paitsi eettisesti oikein myös erittäin hyvää ja kestävää talouspolitiikkaa

jos valtio ei anna kansalaisilleen sitä signaalia että aurinko nousee vielä huomennakin moni voi tuntea pelkoa ja käpertyä kuoreensa

jos kuluttajat eivät uskalla enää kuluttaa eivätkä yrittäjät yrittää ei synny talouskasvua eikä synny myöskään verotuloja

valtion verotuloja ei päätetä tässä salissa vaan valtion tulot koostuvat niistä pienistä virroista jotka kuljettavat suomalaisen työn tuloksia valtion kassaan

jos yrittäjät palkkaavat uusia työntekijöitä jos työntekijät siirtyvät uusiin työpaikkoihin jos kuluttajat käyttävät palveluita jos harjoitteluputkessa ollut nuori saa työpaikan se kaikki lisää julkisen sektorin verotuloja

arvoisa rouva puhemies

vapaaehtoisen luonnonsuojelutyön merkitystä ei voi liikaa korostaa

olen itsekin toiminut lahden hollolan ja asikkalan alueella olevan vesijärvi säätiön puheenjohtajana

lopulta tavalliset suomalaiset ihmiset päättävät millaisiksi valtion tulot muodostuvat mutta nyt se signaali on annettu

ongelmallista on myös se että samaan aikaan ympäristönsuojelua muutetaan liiaksi tällä hetkellä vapaaehtoisuuden suuntaan

miten te ministeri näette vesiensuojelun tärkeyden

arvoisa herra puhemies

eduskunnan puolustusvaliokunnan varapuheenjohtajana ja reservin ylivääpelinä sain tavata viime viikolla vääpelikillan edustajia täällä helsingissä

osa harjoitustoimintaa järjestetään puolustusvoimien harjoituksina kertausharjoituksina maanpuolustustyössä ja toinen puolisko järjestetään vapaaehtoisen maanpuolustuksen järjestämänä samassa maanpuolustustyössä

kuitenkin työnantajilla on vapaus harkintansa mukaan antaa työntekijälle vapautusta työtehtävistä vapaaehtoisen maanpuolustuksen harjoituksiin

viittaan tällä lähinnä siihen mitä jo aikaisemmin sanoin että tämän kokonaismaanpuolustuksen näkökulmasta myös maanpuolustusjärjestöillä on merkittävä rooli koko maan suorituskyvyn edistämiseksi

koska elinkeinoelämä tarvitsee työntekijöitä työpaikoilla eikä sotaharjoituksissa onko sen takia aikanaan säädetty tämä kolmen kuukauden varoaika ennen harjoituksia

arvoisa herra puhemies

hallintovaliokunnan jäsenenä tahdon nostaa esiin kehyksistä yhden erittäin tärkeän joskin rajatun yksityiskohdan

hallitus on kanavoinut lisämäärärahaa poliisin toimintakyvyn turvaamiseen

tämä lisärahoitus on tervetullut sillä julkisuudessa on liikkunut ikäviä tietoja siitä miten puutteellinen rahoitus vaarantaa poliisin toiminnan

nyt on kuitenkin huolehdittu siitä että määrärahoja lisätään ja sitä kautta pystytään vaikuttamaan arjen turvallisuuteen

arvoisa puhemies

tällä hetkellä suomen valtio saa lainaa inflaatiota pienemmällä korolla toisin sanoen suomi saa siis lähes ilmaista rahaa investointejaan varten

näin auvoinen tilanne ei säily kuitenkaan ikuisesti joten nyt on tehtävä talouspolitiikkaa jolla ylläpidetään kokonaiskysyntää

arvoisa herra puhemies

itsellenikin on jäänyt hieman hämärän peittoon se mihin perustuu tämä keskustelu ja väite siitä että kuntien välistä yhteistyötä ei pitäisi tehdä

mutta niin kuin edustaja tölli omassa puheenvuorossanne toitte erinomaisen hyvin esille kuntien liitoksia kannattaa tehdä silloin kun kuntien liitoksiin on asialliset perusteet

kun ne kirkot ovat lähellä toisiaan ja työssäkäyntialueet täyttyvät ja kunnilla on yhteinen näkemys siitä että yhdessä pärjätään tulevaisuuden haasteissa paremmin

rehellisten yrittäjien liiketoimintaa vaarantavat epärehelliset liiketoimijat itseään yrittäjiksi kutsuvat henkilöt

tähän keskusteluun pitäisi näissä salipuheenvuoroissa päästä sen sijaan että yritetään poissulkea tämä kuntaliitos yhtenä vaihtoehtona kunnan elinvoimaisuuden varmistamiseksi

tässä on paljon hyvää

puolustusvoimien uudistuksen sisällöissä on monia asioita jotka on välttämätöntä tehdä väestön ikäluokkien pienenemisen ja muiden syiden takia

myös jäteveron tuoton ohjaaminen kunnille vahvistaa niiden riippumattomuutta ja itsemääräämisoikeutta

vaikka meillä on määrärahoissa puutetta puolustusvoimien varsinaisten perustehtävien suorittamiseen mutta hoiti ikäluokkien saapuessa varusmiespalvelusta

arvoisa herra puhemies

poliisin organisaatiossa on tehty viime vuosien aikana mittavia niin sanottuja pora uudistuksia joiden tarkoituksena on ollut muun muassa keventää poliisin hallintoa

arvoisa herra puhemies

kysyisin ministeriltä

toivon henkilökohtaisesti että tässä nyt vihdoin onnistuttaisiin ja saataisiin poliisin kenttämiehille ja naisille uusia työkavereita ei vain uusia päälliköitä

millainen rooli pääpoliisiasemilla on suomalaisessa turvallisuudessa ja turvallisuusrakenteessa ja mihin pohjaa sitten tämä uusi pääpoliisiasemaverkosto

liikkuvan poliisin lakkauttamisesta seuraa raskaan liikenteen valvonnan uudelleenorganisointi ja tähän uudelleenorganisoinnin seurantaan tulee jatkossa kiinnittää erityisesti huomiota

te perussuomalaiset saitte eduskuntavaaleissa historiallisen suuren vaalivoiton mutta siitä huolimatta teille ei kelvannut ikävä kyllä vastuunkanto hallituksessa vaan jättäydyitte oppositioon tässä tapauksessa enemmänkin ehkä tehtailemaan vaalitaktisia kysymyksiä välikysymysten muodossa

hokkuspokkuspolitiikka ei enää kansaan uppoa vaan nyt vaaditaan aitoja ratkaisuja ja todellisia tekoja kuntien palveluiden elinvoiman ja demokratian turvaamiseksi

kuntia on kuunneltu ja tullaan kuulemaan myös jatkossa

arvoisa herra puhemies

keskuskaupungit eivät investoi vain itselleen ja omille kuntalaisilleen vaan laajempaa väestöpohjaa varten

esimerkiksi lahden satamasta nauttivat monet muutkin kuin lahtelaiset ja lahden kaupunginteatterin esityksiä tullaan katsomaan ympäryskunnistakin ja kauempaakin

olisiko sellaisilla kaupungeilla jotka investoivat myös muiden kuntien asukkaiden iloksi ja hyödyksi oikeus saada vastaavasti entistä korkeampia valtionosuuksia

ikääntyvä väestö otetaan jo jollain tavalla huomioon valtionosuuksia jaettaessa mutta onko nykyinen tapa riittävä ja oikeudenmukainen kun väestö vanhenee kautta suomen mutta ikääntymisen kustannusten hoito keskittyy yhä enemmän kaupunkiseuduille

tulevaisuuden kunnat eivät saa olla vain laskujen läpijuoksukonttoreita jotka maksavat yksityisten palveluntuottajien lähettämät laskut

pahimmassa tapauksessa yritykset tulouttavat verovaroista hankitut voittonsa veroparatiisien kautta jolloin kuntalaisten rahat valuvat lyhentämättöminä ylikansallisten yritysten omistajien taskuihin

perussuomalaiset keräävät paljon ääniä maakuntien keskuskaupungeista mutta täällä eduskunnassa te perussuomalaiset ette aja keskuskaupunkien asiaa

kuinka paljon voi puolue rakastaa erilaisia paljon täälläkin puhuttuja hallintohimmeleitä joita kuntakentälle jo nyt on paljon rakennettu

ja rakastatteko myös näiden himmeleiden epäreiluja piirteitä kun kuntayhtymien äänileikkurit joista täälläkin on paljon puhuttu raastavat jatkuvasti kuntademokratiaa

ne tekevät kuntarajoista johtuen toisista kuntalaisista tasa arvoisempia kuin toisista riippuen siitä asuvatko kuntalaiset suuressa vai pienessä kunnassa

hallintovaliokunta on pyytänyt viime vuonna tehdessään mietintöä poliisin hallintorakenneuudistuksesta niin sanotusta pora iii hankkeesta että valiokunnalle annetaan selvitys niistä toimenpiteistä joita tämä uudistus on ensimmäisen toimintavuotensa aikana tuottanut

ja niin kuin tänään kuulimme ministeri kertoi että tämä valiokunnalle nyt toimitetaan ja on hyvä että tämmöisen selvityksen saamme koska tässä salissa on esiin tullut erityyppisiä huolia muun muassa liikenteen turvallisuudesta ja siihen liittyvästä liikennevalvonnasta

täällä on paljon kysytty jopa voi sanoa että lainausmerkeissä huudettu tämän parlamentaarisen työryhmän perään ja toivottu esityksiä

kysyn ministeriltä

pitäisikö meidän pikemminkin puhua näiden tehtävien yhdistämisestä ei ehkä vielä yhdestä turvallisuusviranomaisesta mutta yhteistyöstä tiiviimmästä yhteistyöstä

arvoisa herra puhemies

suomi on yksi euroopan viidestä raviurheilun suurmaasta

tähän asiaan kiinnittää huomiota myös maa ja metsätalousvaliokunta lausunnossaan kohdassa hevostalous ja hevosurheilun edistämiseen näin myös laajemmin

meillä kaikilla on niin kuin tässä keskustelussa on moneen kertaan esille tullut aito huoli eurosta ja sen tilasta ja sen vaikutuksista meihin suomalaisiin ja suomalaiseen talouteen

kuitenkin tähän perussuomalaisten välikysymyksen syvimpään ytimeen tutustuessani huomaan siellä sisällä olevan tämän itävaltalaisen koulukunnan hyvin konservatiivisen talouspolitiikan teorian joka käytännössä tekisi valtion alijäämäisestä kulutuksesta lähes mahdotonta ja kaventaisi näin kansallistakin liikkumavaraa taloudenpidossa

jotenkin kieltämättä tuli välillä sellainen tunne että tässä perussuomalaisten välikysymyksen sisään on leivottu euron sijasta pikemminkin tällainen postmoderni vaalikikka nostaa esille ihmisten aidosta huolesta kumpuavaa politikointia vakavalla asialla niin kuin tässä useampi edustajakollega aikaisemminkin mainitsi

arvoisa herra puhemies

kotihoidon tuesta on mukava olla täällä puhumassa onhan se suurelta osin myös sosialidemokraattien ansiota niin kuin edustaja kääriäinen täällä tänään päivällä aiemmin sanoi

ihmisillä on hyvin erilaiset näkemykset sen suhteen millaisina he näkevät parhaan tavan päivähoitoasioiden järjestämiseksi perheissä

meillä on syytä arvostaa erilaisia tapoja perheiden hyvinvoinnin takaamiseksi sillä yksi ja sama malli ei sovi kaikille niin kuin täällä tänään päivällä on useammassa puheenvuorossa kuultu sanottavan

kysymys kotihoidon tuesta liittyy sellaisiin teemoihin kuin sukupuolten välinen tasa arvo palkkatyöstä vapautuminen naisten ja miesten tekemän työn yhteiskunnallinen arvostaminen

kotihoidon tuki kuten suomalainen perhepolitiikka laajemminkin on suunniteltava huolellisesti siten että se tuottaa sellaisia yhteiskunnallisia seurannaisvaikutuksia jotka ovat arvojemme mukaisia

on vanhakantaista ajatella että vain työpaikoilla tehtävä työ josta maksetaan palkka ja kannetaan veroa olisi tuottavaa ja hyödyllistä työtä

lasten hoitaminen ja kasvattaminen on äärimmäisen arvokasta ja erittäin hyödyllistä työtä jonka menestyksekkäästä hoitamisesta ihmiskunta saa nauttia aina yhden sukupolven ajan

jos epäonnistumme antamaan lapsille arvokkaan kasvun mahdollisuuden oli se sitten kotona tai päivähoidossa vaarannamme kokonaisen sukupolven mahdollisuudet pärjätä meitä itseämme paremmin

arvoisa puhemies

samoin ei ole tarkoituksenmukaista että ihmisiä sidotaan kotiin vaan perhevapailta palaamista työmarkkinoille on helpotettava tilanteessa jossa ihminen on valmis palaamaan takaisin työelämään

tässä peräänkuulutan työantajien vastuuta siitä että he osoittavat arvostusta perhevapailta palaaville työntekijöilleen ja ovat valmiita joustoihin työelämään palaamisen helpottamiseksi

yhteiskunnan ei pidä ottaa tätä vastuuta perheeltä pois vaan on annettava edelleen perheelle erilaisia vaihtoehtoja järjestää oma arkensa ja oman lapsensa päivähoito

yhteiskunnan ja päätöksentekijöiden on annettava selkeä signaali siitä että tätä perheiden tekemää työtä arvostetaan sekä työpaikoilla että suomalaisissa kodeissa

arvoisa herra puhemies

nyt kuitenkin liikkuvan poliisin osalta esitetään näitä säästöjä saatavan nimenomaan hallinnosta mutta kun tutustuin näihin valtakunnallisten poliisiyksiköiden hallintorakenteisiin niin tein sen huomion että itse asiassa paikallispoliisissa tätä hallintoa on vielä enemmän kuin liikkuvassa poliisissa

paikallispoliisista löytyy ylikomisarioiden lisäksi komisarioita ja muuta hallintoväkeä jotka eivät sinänsä suoranaisesti näy tuolla kentän puolella

kysynkin asianomaiselta ministeriltä

pitäisikö jos tämä pora poliisihallinnon kehittämistyöryhmän esitys toteutuu noin suunnilleen esitetyssä muodossa samassa yhteydessä pyrkiä varmistamaan se että myös paikallispoliisin puolella tullaan hallintoa keventämään ja siirtämään resursseja kentän toimintaan

voimmeko me olla täällä eduskunnassa varmoja siitä että puolustusvoimien säästöjen aikana puolustusvoimat ei nimenomaan säästä nuorten ennalta ehkäisevästä mielenterveystyöstä

jatkan kysymystä siihen suuntaan että sveitsissä on monipäiväinen kutsuntajärjestelmä jatkuvana kutsuntakiertona jossa jopa viikon aikana selvitetään nuoren varusmiehen niin fyysistä kuin henkistäkin jaksamista ja soveltuvuutta näihin varusmiestehtäviin